jos me ajattelemme itä lappia joka on aika köyhää siellä voi ehkä olla joku isompi itä lapin kunta mutta kittilä ei varmasti hyvänä kuntana ja hyvin tienaavana kuntana jolla on just tätä kiinteistömassaa lähde mielellään toisten kuntien kanssa yhteistyöhön

mutta todellakin suomeen tullaan kansainvälisellä rahtikirjalla ja jokaisesta täällä suoritettavasta enintään kolmesta kuljetuksesta on oltava rahtikirjan veroinen todiste ja jollei ole näitä asiakirjoja niin silloin poliisi voi pysäyttää kuljetuksen

ja mitä näihin kiitoksiin tulee tietysti tässä kissojen täytyy nostaa häntiä niin kyllä ministeri tietysti suhtautui tähän myönteisesti mutta nimenomaan tämä tuli valiokunnasta ja eduskunnasta päin tämä toive

kyllä valiokunta lähti itse tiukentamaan tätä lakia ja toivoi niin että valvonta myös toimii vastaisuudessa niin että voimme säilyttää suomalaiset eyre co

joskus

nyt

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä

selkään päätettynä olga yksin se on lakiehdotukset p eruskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksen

lakialoitteeseen säätyvä lakiehdotuksen hylkäämisestä tätä lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuunkäsite pitää loisen käsittelyyn

suurin osa sähköisistä palveluista tai sähköisestä asioinnista ei edellytä sähköisen tunnistamisen tai sähköisten allekirjoitusten käyttöä mutta osassa sähköisiä palveluita voidaan muun muassa tehdä erilaisia oikeustoimia tai niiden käyttöön liittyy joku muu tarve tunnistaa palveluiden käyttäjät ja joidenkin palvelujen käytössä riittävän toimiva ja turvallinen vahvan sähköisen tunnistamisen palvelu voi olla palvelun tarjoamisen edellytys

nämä ovat luottamuksellisia asioita ja näissä tarvitaan tieto siitä että palveluntarjoaja tietää että yhteyden päässä tämä palvelun käyttäjä on juuri se henkilö joka hän väittää olevansa

sähköisellä tunnistamisella on liityntöjä myös tietoyhteiskunnassa keskeisiin perusoikeuksiin kuten yksityiselämän suojaan ja henkilötietojen suojaan

todella tämä tulee avaamaan suomalaisen voi sanoa pandoran laatikon siinä mielessä että nyt vasta päästään sitten kunnolla kehittämään näitä sähköisiä palveluja

kun suomalaiset ovat ehkä pikkasen jääneet jälkeen siitä mitä alussa olivat netin käytössä ja mobiilin käytössä niin nyt voidaan monipuolistaa palveluja ja toivoa että palvelut lähtevät todella suomessa käyntiin myös täällä sähköisellä puolella

olinkin teille sanomassa opetusministeri että toivottavasti viette viestikapulaa eteenpäin uudelle opetusministerille että koulukiusaamiseen puututaan ja hyvä kuulla että tämä kiva koulu kokeilu laajenee ja myös erityislapset tarvitsevat tietysti tukiopetusta

mutta miten se sisällöntuottajien tekijänoikeusasia järjestyy tulevaisuudessa jos esimerkiksi tulee monikanavalaki silloin kun tv siirtyy nettiin ja mobiiliin miten turvataan sisällöntuottajien leipä tässä suhteessa että myös se mikä viivan alle jää näille isoille yhtiöille tulee sisällöntuottajille

samaan aikaan tänne pääkaupunkiseudulle ohjataan hallituksen toimesta ilman eduskuntakäsittelyä miljardihankkeisiin rahaa raidehankkeisiin

nyt tämä hallitus tiputti sen sieltä pois

meidän metsistämme ajetaan joka vuosi reilusti yli miljoona rekallista puutavaraa jalostettavaksi biotalouteen ja tarve kasvaa

eun turvallisuuspolitiikkaan kuuluvat jo kriisinhallinta on turvatakuut yhteisvastuulausekkeet joiden perusteella jäsenmaat voivat saada apua toisiltaan kriiseissä

suomen kansa ei tähän asti ole ollut innostunut natoon liittymisestä vaikka hyväksyykin sen että suomi voi jatkaa ykn valtuuttamissa kriisinhallintatöissä

yksi näkökulma liittoutumiskeskustelussa on se että jos haluamme liittyä natoon meidän pitää olla mukana eri puolilla maailman kriisipesäkkeissä

toinen asia on se että kun obama on nyt tehnyt avauksia eurooppaan päin niin suomen ja euroopan pitää olla niihin osallistumassa ilmasto ja talousasioiden suhteen muuten usa ja kiina sopivat asiat ilman eurooppaa

tämä osaaminen on uhan alla koko ajan kallistuvat nämä uudet teknologiset aseet

näinhän se jo nyt käytännössä on mutta enemmistö nuorista miehistä haluaa samoin jotkut naiset armeijan käydä ja se on tietysti tärkeä asia

toisaalta siviilikriiseissä ja sodankin aikana on tarvetta monenlaiselle rauhanomaiselle työlle jossa voidaan hyödyntää kansalaisia

sieppauksia kouluammuskelua potilaitaan surmaavia hoitajia kauppakeskusten räjäyttelyä viharyhmiä ääriliikkeitä ne ovat kaikki tämän ajan merkkejä

arvoisa puhemies

täytyy toivoa jari koskiselle hyvää onnea ministerinä

mutta kyllä te olette paljon vartijoina tuossa hallituksessa te kokoomuslaiset että jollakin tavalla voidaan turvata maaseudun tulevaisuus